tämä yle verohan rakennettiin niin että tilanteessa jossa kaikkia muita toimijoita joudumme kohtelemaan kovalla kädellä puolustusvoimiin tulee säästöjä säästöjä tulee kuntakenttään säästöjä tulee yksittäisille ihmisille ja joka puolelle samaan aikaan ylen kokonaisrahoitusta kuitenkin lisätään

valiokunta on korostanut että työssäoppimisen laadun varmistaminen opiskelijan oikeusturva muun muassa arvioinnin tasavertaisuus sekä työturvallisuus edellyttävät tiivistä opetushenkilöstön ja työpaikan yhteistyötä ja valiokunnan huomio on kiinnittynyt myös siihen että koulutettujen työpaikkaohjaajien läsnäolo on erittäin tärkeää työpaikoilla

eli puhutaan pelkästään tämän aseteollisuuden osalta erittäin merkittävästä työllistäjästä

mutta kyseenalaisia tilanteita syntyy vaikkapa daesh terroristijärjestön toimintaan osallistuneiden ihmisten keskuudessa miten heidän kohdallaan toimitaan

nyt meillä on syntymässä hyvä päätöksentekojärjestelmä jossa presidentti valtioneuvosto eduskunta ovat mukana ulkoasiainvaliokunta ja niin poispäin ja malli jolla toivottavasti saadaan päätöksiä aikaiseksi lissabonin sopimuksen hengessä eli kaikin mahdollisin keinoin

itse muistan kun opettajaopintoaikanani opiskelijaystäväni ja nykyinen opettaja kasvatustieteen maisteri titta helenius teki tutkimusta koulupihoista ja se itse asiassa havahdutti minut siihen että sinne kannattaisi panostaa

ei kukaan muukaan ole esittänyt avokallioille maakaapelointia taikka peltoaukeille maakaapelointia vaan nimenomaan sellaisiin paikkoihin joissa myrskytuhoilla on suurempi merkitys

ymmärsin toki sen että hallitus ei esittänyt lainkaan vaalilautakuntaan rajausta ja ehkä tuo voi olla ihan kestävä ja perusteltu toteamus että vaalilautakunnassa ei näin toimita

se on tullut sinne telepuolelle tekniikan puolelle mutta myös esimerkiksi tässä käsittelyssä olevaan aseteollisuuteen

suomessa on paljon maastoa joka on lukuisissa selvityksissä todettu sellaiseksi että maakaapelointi ei ole mahdollista eikä järkevää ja tämmöistä ei varmasti kukaan tule esittämään

rakentaa koulupihoja tai päiväkodin pihoja niin että ne kuin varkain huomaamatta innostavat lapsia ja nuoria liikkumaan

näiden seksuaalirikosten uhrien tukiyhdistysten mukaan tuo aika on liian alhainen ja estää monessa tapauksessa rikoksen asiallisen läpikäynnin ja oikeusprosessin

mutta meidän yhdeksi ongelmaksi on muodostumassa se että tähän kokonaisuuteen mikä on hyvin sukua tälle taisteluosastokeskustelulle ei ole syntymässä sellaista joukkoa mitä voisimme siinä aikataulussa lähettää erilaisiin tehtäviin ja tämä minun mielestäni olisi syytä nostaa myös avoimeen julkiseen keskusteluun paremmin

toisaalta sitten tilanteessa missä ulkomaalainen tai on sitten kyse ulkomaalaisesta turvapaikanhakijasta raiskaa suomessa karkotus ei olekaan enää automaattisesti mahdollinen jos rikos tapahtuu täällä ja tuomio on silloin todennäköistä niin että tuohon karkotukseen ei edetä

tärkeää on että myös käytännössä työpaikoille saataisiin sellaisia ohjaajia jotka ottavat oppilaan ja opetustilanteen huomioon ja sivistysvaliokunta painottikin että koulutuksen järjestäjän rooli työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun varmistajana kasvaa tämän lainsäädännön myötä

he ovat ryhtyneet tuomaan jauhoa halvemman tuotannon maista ja tätä kautta ajaneet suomalaisen rukiintuotannon siihen tilaan missä se nyt on

itse olen kyllä sitä mieltä että valtaosassa suomalaisia äänestyspaikkoja ja kuntia aika hyvin ihmiset tunnetaan ja tiedetään kenen puolisot siellä missäkin tilanteessa ovat

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

valitettavasti tämä kanta ei kuitenkaan riittänyt

ministeri häkämies järjesti myrskytuhojen jälkeen laajan kuulemistilaisuuden jossa hän oli itse paikalla ministeriönsä johtavien virkamiesten sähköyhtiöiden kanssa

tässä asiassa ei ole kyllä mitään syytä myöskään sinisilmäisyyteen siinä mielessä olen kyllä yhtä mieltä täällä salissa puhuneiden perussuomalaisten kanssa

se saatiin eduskunnasta niin ympäristövaliokunnasta maa ja metsätalousvaliokunnasta kuin eu asioita ohjaavasta suuresta valiokunnastakin

arvoisa puhemies

tuo oli hyvä tarkennus

itse luin sen että ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaaliavustajana eikä äänestäjän valitsemana avustajana

kaupanhyllystä löytyy leikkelepakettia pekonipakettia jossa on kaunis suomalainen järvimaisema mutta liha on tuotu jostain aivan muualta

itse olen sitä mieltä että kyllä ulos pitää jättää tilanteet missä selkeästi voidaan osoittaa että rikollista odottaa kuolemantuomio tai selkeä kidutus

täällä on yhtä lailla hyökätty yrityksiä kohtaan niitä vastaan ja on tarpeellista että niillä on myös omia puolustajia ja niiden näkökantojen esille nostajia

arvoisa puhemies

hän järjesti lukuisia tilaisuuksia joissa hän kävi läpi tämän tapahtuman kulkua oman ministeriön väen kanssa sähköyhtiöiden kanssa ja tämä on kyllä työskentelyä josta ministeri häkämiehelle täytyy antaa kymmenen plus

omasta mielestäni tärkeimpiä ovat uutis ja ajankohtaisohjelmat maakuntatoiminta draama rajatusti urheilutoiminta täällä esille nousseet lastenohjelmat ja ylen erityistehtävät eli kuulo ja näkövammaiset saamenkielinen tuotanto ja viittomakieliset toiminnot

kansalaisaloite on kerännyt runsaasti kannatusta se on tullut eduskunnan käsittelyyn ja tänään on aika vähän keskusteltu siitä millä tavalla tämä kansalaisaloite eduskunnassa käsitellään ja minun mielestäni se on nyt oleellista myös tässä lähetekeskustelussa

muistan kun valtion liikuntaneuvoston seminaarissa aikanaan kerrottiin miten itse asiassa suomalaisessa yhteiskunnassa käytetään tällä hetkellä enemmän rahaa liikalihavuuden aiheuttaman diabeteksen hoitoon kuin liikuntaan

pakolaisvirtaa on käytetty todistetusti euroopassa hyväksi terroristiteoissa niin pariisissa kuin brysselissä

joukkoihin voitaisiin sijoittaa kantahenkilökuntaa ja reserviläisiä niin kuin tässäkin on jotka allekirjoittaisivat sitoumuksen lähteä operaatioon heti kun tarve ilmaantuu

työssäoppimispaikkojen löytyminen

löytyy myös tuotteita joissa on suomalaista lihaa mutta se on kuljetettu täältä joko keski eurooppaan taikka ruotsiin viipaloitavaksi tai paketoitavaksi ja tuodaan sitten takaisin sieltä suomalaisen tuotenimen alla

minä ymmärsin tämän kyllä toisella tavalla niin että puoliso lapsi sisarus tai vanhempi ei voisi silloin toimia myöskään puoliso lapsi sisarusta eikä vanhempi ja heikki kenenkään vaaliavustajana mutta tämä oli hyvä tarkennus ja pahoittelut että ymmärsin väärin

se on toisaalla suomessa hyvin haastavaa tietyillä aloilla ja täällä ansiokkaasti edustaja mäkisalo ropponen nosti esille terveydenhuollon oppilaitokset joissa tämä työssäoppiminen onnistuu ja se tehdään hyvin ja huolellisesti

vuolanne mitään pahaa

sellaiset tilanteet ovat niitä missä minun mielestäni meidänkin pitää kyllä kunnioittaa ulkomaalaisten oikeusturvaa ja myös ulkomaalaisten oikeusturvasta tulee huolehtia

arvoisa rouva puhemies

viittasitte jälleen kerran salaisiin rahoihin loukkaavalla tavalla

itse olen puolustanut sitä että tähän maahan täytyy saada monipuolisesti erilaista asuntotuotantoa se on loppupelissä kaiken ratkaisu

nämä joukot olisivat heti käytettävissä muun muassa esimerkiksi hybridisodankäynnin tilanteessa ja ne olisi varustettu koulutettu ja harjoitutettu välittömään toimintaan

itse toivon että myös tämä kansalaisaloite saa vastaavan perusteellisen käsittelyn eduskunnassa ja tulee sitten myös ison salin äänestettäväksi

mutta ei tämä tietenkään kohdistu pelkästään käy pakolaiset virassa nyt pakolaisina taikka pakolaisvirran mukana tuleviin henkilöihin

minun mielestäni syyllistätte yrittäjiä

nämä minun mielestäni olisi pitänyt pitää vahvasti mukana mutta siitä huolimatta meillä olisi ollut mahdollisuus hivenen tiivistää tuota yleäkin ja kohdella sitä samalla tavalla kuin valitettavasti tässä taloustilanteessa joudumme kohtelemaan muita

kysyisin teiltä

mitä nämä nyt vielä salaiset rahat ovat

ajatus siitä että tuomio voitaisiin suorittaa omassa kotimaassa on hyvä ja kannatettava mutta niissä on myös tuo sama oikeusturvakysymys

aika kuvaavaa on se että itse asiassa yksi kolmannes kaikista niistä vuokra asunnoista jotka tällä hetkellä ovat vuokrakäytössä on esimerkiksi yksityisten ihmisten omistamia

mutta kaikista työpaikoista ja koulutuslinjoista ei voi samaa sanoa ja niin kuin totesin suomessa on hyviä esimerkkejä mutta myös huonojakin ja tätä valvontaa ja ohjausta pitää työssäoppimispaikoilla eli yrityksissä vahvistaa ja toisaalta meidän pitää pystyä takaamaan se että työssäoppimispaikat löytyvät

näistä nimenomaan pariisissa ja brysselissä iskuja tehneistä henkilöistä osa oli rekisteröitynyt pakolaisiksi tietyissä pisteissä ja käyttänyt sen mukana virtaa hyödykseen

jäin itse miettimään sitä että kun edustaja laukkanen puhui tappamisesta miltä se kuulostaa siitä naisesta joka on joutunut tämmöisen tilanteen eteen vaikkapa raiskauksen kautta tai insestin kautta taikka jonkun muun kautta

se tarkoittaa juuri enempikin sitä että työ on tehty jossain muualla mutta itse olen vähän laajentanut tätä ajattelua myös siihen että se näkyy myös näissä tuotteissa jotka myydään hyvin hämäävästi suomalaisen tuotemerkin alla tai sitten toisaalta niin että paketti on väreiltään sen oloinen että syntyy kuva että ostanpa suomalaista ruokaa

tästä löytyisi nyt toimiva hyvä malli mitä voisimme kopioida eun taisteluosaston valmiusvuoroista tänne eun avunantolausekkeen käyttöön

ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja totesi että hallintoneuvosto ja eduskunta eivät päätä yksittäisistä ohjelmista mutta itse nyt haluan tässäkin salissa tuoda murheeni tuon radio puheen osalta esille

no ei paljoa lohduta se että tällä kertaa neuvotteluissa saimme rinnallemme ruotsin joka ajoi kanssamme pienempiä lohikiintiöitä jotka olisivat olleet lähempänä tuon kansainvälisen merentutkimusneuvoston icesin suositusta

myös kuvaavaa on se että yli puolet yleisen asumistuen saajista asuu vapaarahoitteisissa asunnoissa eli me tarvitsemme monipuolisesti erilaisia asuntoja

onko tämä sitten teidän mielestänne ed

sen takia valtion liikuntaneuvosto uudisti linjauksia ja nyt uusilta liikuntapaikoilta ja liikuntahalleilta uimahalleilta ja muilta vaaditaan huoltokirja

tällä hetkellä jo esimerkiksi rakennusalalla on ollut haasteita löytää näytönantopaikkoja opintojen loppuun saattamiseksi

olen käynyt tämän tapauksen läpi oman lakialoitteeni yhteydessä hieman toisesta tulokulmasta mutta nyt tulemme siihen että meillä pitää olla varmuus karkotuksen varmistamisesta

pidän tätä esitystä hyvänä

malleja kannattaisi nyt pohtia niin että olemme kaikilta osin sitten valmiita vastaamaan niihin sitoumuksiin joita olemme antaneet

erittäin hyvä arvostettu kanava on kyllä valitettavasti urheilulla nyt menettänyt ison osan siitä ideasta jonka varaan se aikanaan luotiin

ehkä muutamia muuntajia tulisi ja ne muuntajat olisi mahdollisuus laittaa sinne kauemmalle penkalle taikka jopa sen penkan yläpuolelle

tämä yhtenäistää meidän pelisääntöjämme euroopassa ja asettaa myös suomalaiset toimijat siinä mielessä samalle viivalle muiden samalla alalla toimivien eurooppalaisten yritysten kanssa

eli pitää seurata sitä että myös sellaista vuosittaista pysyvää huoltoa ylläpidetään ja huolehditaan tästä tärkeästä omaisuudesta

ei tämä ole kohdistettu millään tavalla mihinkään etniseen ryhmään taikka mihinkään tiettyyn kansalaisuuteen vaan siihen että joku matkustaa terrori ja tiiu

toivon että nämä ovat sellaisia asioita joita seurataan vakavasti ja joihin myös puututaan tarpeen mukaan

eli kun rikollinen on vapautumassa meillä pitää olla varmuus tämäntyyppisten rikollisten kohdalla että heidät varmuudella saadaan maasta pois

ja ennen muutahan tätä pitää miettiä niin päin että emme me ole avun antaja vaan me voimme yhtä hyvin olla avun saajia

itse toivoisin että tämä viesti eduskunnastakin välittyisi ja luotaisiin vaikkapa oma yle urheilu radio joka sitten tarjoaisi näitä urheiluselostuksia jotka ovat minulle itsellenikin mieluisia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja eestilä totesi että tässä salissa ehkä on arvosteltu näitä raivaajia

toivoisin itse että euroopassa päästäisiin entistä vahvemmin edellisen ulkoministerin edustaja alexander stubbin lanseeraamaan arvokas ulkopolitiikka ajatteluun jossa aina mietittäisiin näitä ihmisoikeuskysymyksiä muun muassa tämänkin tyyppisissä kysymyksissä

arvoisa puhemies

pidän arvokkaana sitä että viime vuosina on vahvasti panostettu myös opettajien työelämäosaamisen ylläpitämiseen eli näitä ammattikoulun ammattilaisia opettajia päästetään aika ajoin ja vaaditaan että he myös menevät aika ajoin työelämään tekemään työtä ja näin päivittämään myös omia taitojaan

eli ei kannata toisaalta pelätä sitä että me lähettäisimme omia nuoria naisiamme ja miehiämme kansainvälisiin tehtäviin pelkästään

nyt puhun kun salissa vähän rauhoittui ja saa puhua mikä on kansanedustajille tietysti perustuslaissa annettu oikeus eikä sitä toki puhemies ole kyseenalaistanutkaan ehkä meidän aggressiivinen vihervasemmisto hieman sitä kyseenalaisti tuossa että mistä saa keskustella ylestä nyt tietysti keskustellaan kokonaisuutena

tuuli tytön murha on ollut laajasti julkisuudessa ja tämä kyseinen henkilö on syyllistynyt uusiin rikoksiin julmiin rikoksiin jopa lyhyillä vankilomillaan

mutta toivoisin että tällainen aito puheradio jossa muun muassa hyviä ajankohtaisohjelmia tvn puolelta tarjotaan radion välityksellä ihmisille kuultavaksi voisi tulevaisuudessa toteutua

itse en ainakaan näin ole tehnyt enkä ole ymmärtänyt että myöskään muut edustajat ovat arvostelleet niitä jotka sähköraivaustyötä tekivät

puhumme tänään tässä salissa lasiovien tällä puolella suomalaisesta ruuasta

ihan lyhyesti huippu urheilusta

täytyy ihmetellä että kun me suomalaiset ja meidän rinnallamme ruotsi jotka olemme itämeren lohen merkittävimpiä kutuvaltioita olemme kiintiöiden leikkaamisen kannalla niin meidät euroopan unionissa jyrätään

nyt olemme vain siinä tilanteessa että suomi noudattaa aivan erilaisia sääntöjä kuin esimerkiksi monet etelä euroopan valtiot

ja tällaisen sotilasliittoon kuulumattoman maan etu on pitää mahdollisimman laajaa tulkintaa esimerkiksi eun avunantolausekkeista esillä

arvoisa puhemies

aivan loppuun

aivan lopuksi valitusten käsittelyyn

toivoisin että joku kertoisi hivenen

kun menemme tuosta lasiovesta vain muutaman kymmenen metrin päähän eduskunnan kuppilaan tai alakerrassa olevaan ravintolaan niin lautasellamme on kaikkea muuta kuin suomalaista

monet alat ovat sellaisia että hyvin nopeasti jos vain siellä oppilaitoksessa on se todellinen arki siitä ammattilaisen työstä voi jäädä hämärän peittoon

tässä salissa viime kaudella kävimme keskustelua siitä kun yle avasi tietynlaista sponsorointia omaan ohjelmatuotantoonsa ja silloin meistä muutamat kantoivat huolta siitä vaarantuuko ylen riippumattomuus

itse edustin jo silloin sitä kantaa että minun mielestäni olisi tärkeää pohtia tämäntyyppisten alueiden kohdalla että hirvikantaa voitaisiin säädellä ja niin toin nyt ympäristövaliokunnankin keskustelussa esille sen että olisi ollut syytä etsiä joitain keinoja joilla oltaisiin voitu paremmin turvata näiden muutamien seurojen toiminta ja hirvenmetsästys siellä

arvoisa puhemies

vahva tuki tälle toiminnalle jota olemme eun taisteluosastojen valmiusvuoroissa tehneet mutta niin että nyt selvitetään miten voisimme sitä kehittää esimerkiksi naton nrfn tapaan missä on edetty hyvään malliin

kyllä tällaisissa asioissa mielestäni pitäisi käyttää muuntyyppistä päätöksentekoa sellaista jossa näiden valtioiden joiden alueella merkittävällä tavalla tämä vaikuttaa ääntä kuunneltaisiin

jo ennen tätä nyt jo hallitsemattomaksikin kuvattua maahanmuuttotilannetta euroopan unionin vapaa liikkuvuus lisäsi suomeen tulevien ulkomaalaisten rikollistenkin määrää

tein silloin itse lakialoitteen terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoimiseksi

yhtenä esimerkkinä voin mainita esimerkiksi sakon joka on vanha suomalainen yritys joka on tänä päivänä italialaisessa omistuksessa

susijengi pelaa bilbaossa samaan aikaan mutta onneksi näinkin montaa kiinnostaa se miten toisella asteella liikutaan

ne olivat ainoat suomalaiset ruuat joita eduskunnan ruokalasta löytyi ja seuraavana päivänä ei kurkkukaan ollut enää suomalaista mutta onneksi punajuurta löytyi sitten tilalle

liikunta on tärkeä osa aikuistenkin elämää ja meillä liian paljon on heitä jotka eivät liiku lainkaan

vattenfall joka itse asiassa jo muulla nimellä tunnetaan suomessa mutta käytetään vattenfall nimeä tässä salissakin se on kansalaisille tutumpi vattenfallhan rakentaa tällä hetkellä käytännössä kaikki verkkonsa suomessa maakaapeloinnilla lukuun ottamatta näitä avokallioita ja paikkoja joissa se ei ole teknisesti mahdollista mutta sen sijaan fortum rakentaa tälläkin hetkellä vain murto osan verkoistaan maakaapelina eli he rakentavat tällä hetkellä uutta verkkoa ilmakaapelilla ja myös uusivat vanhoja verkkoja edelleen ilmakaapeloinnilla

he eivät jatkossa joudu ylen palveluista maksamaan

he ovat tehneet useita tarjouksia moniin maailman maihin berettan elikkä isäntäyrityksensä omistajayrityksensä nimissä

siihen ei tällä kertaa ollut valmiutta mutta keskustan linja nyt poukkoilee sen mukaan ollaanko hallituksessa vai oppositiossa ja siihen ei näytä ainakaan edustaja lepältä vastausta löytyvän

itämeren lohta on hyvin pitkään ylikalastettu ja itse asiassa vain muutamat lohikannat ovat saavuttaneet tai saavuttamassa pitkäaikaiseen toipumiseen vaadittavan minimitason

onhan se surullinen tilanne että tässä talossa jossa me vannomme suomalaisen hyvän ruuan ja suomalaisen ruuantuotannon nimeen kilpailutuksen myötä meille tarjoillaan ulkomaalaista ruokaa

millä tavalla tämä on onnistunut ja onko hallintoneuvosto seurannut muun muassa sitä riippumattomuuden huolta joka tässä salissa esille nousi

arvostettu puhemies

ja toisaalta alleviivataan nyt vielä että eduskunta päättää jatkossakin ylen lainsäädännöstä ja myös ylen rahoituksesta eli eihän hallitus tässä maassa päätöksiä tee vaan eduskunnassa päätökset tehdään ja niin tehdään tämänkin pienen ehkä sitten muotovirheen jälkeen

hän totesi että karkotuspäätösten toimeenpanossa käy usein niin että ne kestävät hyvin kauan sillä päätöksistä valitetaan usein hallinto oikeuteen eikä ihmistä voida karkottaa ennen kuin asia on hallinto oikeudessa käsitelty

arvoisa puhemies

nyt tilanne on ollut se että italia ja saksa jossa on berettan valmistamia tuotteita antavat tarjouksessa oleville tuotteille vientiluvan ja sitten siellä on yhtenä osana korkeaa suomalaista osaamista oleva paketti jonka pitäisi lähteä sakon riihimäen tehtaalta tuohon kokonaisuuteen mutta suomesta tälle ei olekaan annettu vientilupaa

edustustoverkon toimivuudesta ja kattavuudesta täytyy kantaa huolta kuten myös kehitysyhteistyöstä ennen muuta siitä kansalaisjärjestöjen vaikuttavimmmasta työstä